arvoisa herra puhemies

kaikki tutkimukset osoittavat että lapsen ensimmäisillä vuosilla on erittäin suuri merkitys koko hänen elämänkaarensa kannalta

mutta siltä osin mitä tämän lain lisäksi olisi pitänyt toteuttaa on tätä keskustelua käyty

meidän on tehtävä päätöksiä me emme voi siirtää sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden rakenteiden kehittämistä seuraavalle hallituskaudelle vaan päätökset on tehtävä tämän hallituskauden aikana jotta me pystymme turvaamaan ihmisille ne tarvittavat palvelut joita he tarvitsevat tänään ja tulevaisuudessa

ensinnäkin tämän lain tavoitteena se kaikkein tärkein asia on se että me nostamme työttömyyspäivärahaa työmarkkinatukea sille tasolle että yhä useamman työttömän ihmisen riippuvuus toimeentulotuesta vähenee

käytännössä kuitenkin nykyinen lainsäädäntö sitoo perheen vanhempia hyvin herkästi kotiin eikä heillä ole todellisia mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi lyhyitä työpäiviä pätkätöitä tai osa aikatyötä

tätä toimeentulotukiriippuvuutta siis pystytään vähentämään

me tiedämme että nyt tämä työllisyysmäärärahojen lisääminen ja nuoriin panostaminen on kannattava investointi ja pysyvä syrjäytyminen yhteiskunnasta maksaa jokaisen nuoren kohdalta noin miljoona euroa

olemme valiokunnassa yhteisesti ottaneet myös kantaa näihin vähimmäisäitiyspäivärahoihin sekä sairauspäivärahoihin ja ottaneet kantaa siihen että tulevaisuudessa pitää myös näiden ihmisten päivärahoja nostaa sekä olemme ottaneet myös yhteisesti kantaa siihen että työmarkkinatuen harkinnanvaraisuuteen liittyvä selvitys pitää tuoda eduskuntaan mahdollisimman nopeasti jotta pystymme sitäkin keskustelua käymään täällä

terveydenhuoltolain uudistaminen on jäänyt valitettavasti puolinaiseksi

sosialidemokraatit haluavat nimenomaan kehittää kotihoidon tukea siihen suuntaan että myös osa aikatyö ja lyhytaikaiset työsuhteet olisivat mahdollisia pienen lapsen vanhemmilla ja sitä kautta sitten myös työelämävalmius säilyisi työelämässä

miten te perustelette sen että te annatte nuorten syrjäytyä kun samanaikaisesti tiedätte että se tulee maksamaan jokaisen nuoren kohdalta noin miljoona euroa

mielestäni on selvää ettei terveydenhuoltolakia pystytä mittavasti uudistamaan ilman että otetaan myös kantaa rakenteisiin ja toimintojen järjestämiseen sekä sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuuteen ja niiden rajapintoihin muiden sektoreiden kanssa

kysyisinkin nyt ministeri ihalaiselta

mitä hallitus aikoo tehdä työelämän ja perhe elämän yhteensovittamiseksi jotta lapsiperheillä olisi nykyistä paremmat edellytykset osallistua myös työelämään muun muassa osa aikaisten tai lyhytaikaisten työsuhteitten kautta

elikkä meillä on kaikilla yhteisellä agendalla yhteiset tavoitteet yhteiset asiat mutta ne tuodaan tässä tilanteessa nyt työmarkkinatuen tason ja peruspäivärahan tason korottamisena

mutta meillä on myös mahdollisuus selvitä tästä muun muassa sillä että me vahvistamme sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota perustasolla sekä myös erikoissairaanhoidon osalta

arvoisa rouva puhemies

nyt kun sanotaan että tämä nyt käsiteltävä terveydenhuoltolaki vahvistaa potilaan tai asiakkaan asemaa ajatellaan hänen asemansa hyvin suppeasti

haluan nyt kelan valtuutettujen puolesta ensinnäkin sanoa suuret kiitokset valiokunnalle siitä käsittelystä joka siellä valiokunnassa käytiin ja haluan tässä ihan ensiksi vastata muutamiin kysymyksiin jotka täällä ovat tulleet esille

tämän yksittäisen lain osalta linjaus onkin oikean suuntainen mutta todellisena ongelmana on että koska järjestämislakia ei tämän lain yhteydessä pystytty valmistelemaan ja esittämään tulee se vaikeuttamaan monen kansalaisen ja asiakkaan asemaa

mutta tahdon tässä yhteydessä kyllä sanoa että kelan valtuutetut voivat reagoida muutakin kautta ajankohtaisiin asioihin kuin toimintakertomuksen kautta

ensinnäkin haluan kiittää ministeriä tästä erittäin hyvästä lainsäädän töuudistuksesta

minun mielestäni se tapahtuu ihan oikealla tavalla kuten kelan valtuutetut ovat tehneetkin muun muassa kirjelmöineet sosiaali ja terveysministeriölle valtiovarainvaliokunnalle ja valtiovarainministeriöön siitä että muutoksenhakulautakuntaan pitää saada lisää resursseja tai kun oli kelamaksun poistoon liittyvät kysymykset niin kelan valtuutetut kaikki niin oppositio kuin hallituspuolueiden edustajat yhteisesti kirjelmöimme siitä että me kannamme suurta huolta kelan perusrahoituksesta

hyvää tässä on myös se että korkeakouluopiskelijat tulevat yhdenvertaiseen asemaan niin terveydenhuollossa kuin myös siinä että opiskelijoille tulee selkeä asema myös korkeakouluhallinnossa

hän on ihminen jolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman kotikuntansa päätöksentekoon ja olla mukana ratkaisemassa sitä mihin ja miten yhtenäiset verovarat käytetään

kolmantena asiana on hyvä että ylioppilaskuntien sekä ammattikorkeakouluopiskelijoitten automaatiojäsenyys myös yhdenvertaistuu ja sitä kautta myös opiskelijoitten terveydenhuolto tulee paremmaksi

nämä ovat niitä tapoja joilla kelan valtuutetut voivat reagoida senhetkisiin kysymyksiin kun ne ovat päällä ei toimintakertomuksen kautta

ja mitä enemmän rakennamme ylikunnallisia sote alueita tai maakuntapohjaisia malleja sitä pienempi on peruskunnan ja kuntalaisen mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön saatavuuteen ja kustannuksiin

sosiaalivakuutusjärjestelmä tulee poistumaan kokonaan kansaneläkerahoituksen pohjasta tältä osin

kannan suurta huolta siitä että meidän ammattikorkeakouluopiskelijoitten terveydentila on tällä hetkellä erittäin heikko juuri siitä syytä

onko hallituksella valmisteilla nyt mitään esitystä siitä miten kansaneläkkeensaajat voivat luottavaisesti luottaa että he saavat tulevaisuudessa myös kansaneläkkeensä

onko meillä valmisteilla mitään pitkäjänteistä järjestelmää pysyvää järjestelmää joka tuo sen perusrahoituksen myös kansaneläkkeensaajien eläkepohjaan

nyt toivoisin että tämän kokeilun kautta lähdettäisiin viemään ammattikorkeakoulujen terveydenhuoltoa samoihin järjestelmiin kuin ylioppilaskuntien terveydenhuolto

arvoisa puhemies

kun täällä on todettu myös puheenvuoroissa se että työttömyysturvaan ja asumistukiin liittyvät menot ovat kasvaneet niin se on minun mielestäni yksi esimerkki siitä miten kela elää yhteiskunnallisissa muutoksissa ja miten kela reagoi niihin muutoksiin mitä asiakkaat ja ihmiset yhteiskunnassa tarvitsevat

esityksessä ehdotetaan yhdistettäväksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat säännökset uudeksi terveydenhuoltolaiksi toisin sanoen toiminnallista raja aitaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä madalletaan

ja sehän on potilaan kannalta hyvä asia

ihmisen näkökulmasta ei ole olennaista onko hän perusterve vai erikoissairas vaan se että hoito on hyvää ja oikea aikaista

kuten lakiesityksessä todetaan raja aitojen madaltaminen on olennaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä siihen liittyen palvelutarpeiden kasvun ja terveydenhuollon kustannusten hallinnan kannalta

kaiken kaikkiaan korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ongelmien ennaltaehkäisyä

ehdotuksessa velvoitetaan kuntaa asettamaan strategisessa suunnittelussaan tavoitteita kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimenpiteistä ja palveluista sekä niihin varattavista voimavaroista

totta kai tämä järjestelmä toi meille kelaan suuria haasteita mutta tänä päivänä me voimme jo todeta sen että vaikka työttömyys edelleen jatkuu niin kelan asiakkuuden ja iltaa tai naisia kuten läpimenoajat ovat lähes samoissa ajoissa kuin ne olivat ennen lamaa

mutta haluan myös kiittää valiokuntaa siitä avoimesta ja voisiko sanoa rehdistä ja oikeudenmukaisesta keskustelusta jolla pyrimme parantamaan tätä lakia entisestään

sairaanhoitopiirin alueella kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma jossa sovitaan yhteistyössä palvelujen järjestämisestä päivystyksestä lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja niin edelleen

emme siinä täysin onnistuneet mutta pystymme kuitenkin lausuman myötä antamaan jatkovalmisteluun selkeitä eduskunnan tavoitteita

on myös olennaista että terveydenhuollon asianmukaiseen toimeenpanoon liittyvät sosiaalihuollon palvelut tulee integroida eheäksi palvelukokonaisuudeksi

siinä mielessä voin sanoa ed

ruohonen lernerille että minun mielestäni kela on kuitenkin onnistunut tehtävässään toimeenpanon järjestelijänä elikkä siinä että ihmiset saavat työttömyysturvansa ja asumistukimenonsa mahdollisimman nopeassa ajassa ja siinä ajassa minkä kela on määrittänyt

ensinnäkin hallituksen esitykseen sisältyy useita työttömän työnhakijan asemaa parantavia ehdotuksia jotka samalla lisäävät työn vastaanottamisen kannusteita

erityisen myönteistä on että työmarkkinatuen hakijan tuen tarvetta päätettäessä ei oteta enää huomioon puolison tuloa

mielestäni kyse ei ole pelkästään kuntien halusta vaan tarvitaan myös resursseja yhteistyön tekemiseen

arvoisa herra puhemies

kuten sanottu uudistukset toteutettaisiin siten että ne tukisivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä vaikkei varsinaisiin palvelurakenteisiin vielä pystytä puuttumaan

sehän mitä yhteiskunnassa muuten tapahtuu on kelasta riippumatonta eli se jos työttömyys lisääntyy ja sitä kautta asumistuki ja työttömyysturvahakemukset lisääntyvät mutta kelan tehtävänä on nimenomaan reagoida siihen sitten omilla mahdollisilla toiminnoillaan

tämä uudistus poistaa selkeästi työllistymisen esteet ja parantaa työttömän perheen taloudellista asemaa kuten täällä on todettu sekä lisää myös tasa arvoa naisten ja miesten välillä

tämä on myös jää selkeästi ja pää työmarkkinatuen harkinnan poisto on myös selkeästi oikeudenmukaisuuskysymys sekä ihmisen että yksilön kannalta ihmisoikeuskysymys

meille sosialidemokraateille hyvä ikääntyminen merkitsee ikäihmisen ihmisarvon kunnioittamista mahdollisuutta osallistua turvallisuutta sekä hoitoa ja huolenpitoa silloin kun sitä tarvitaan

työurien pidentäminen on varmasti kaikkien meidän yhteinen tavoite

julkisuudessa esitetyt erilaiset visiot rakenteista ja rahoituksesta ovat aivan äärilaidoilta vaikka esittäjinä on ollut hallituspuolueiden edustajia

siksi meidän on vahvistettava ikääntyvien mahdollisuutta elää normaalia elämää normaalia arkea liikkua käydä harrastuksissa tavata ystäviä ja niin edelleen

tavoitteena on oltava koko elämän uraan liittyvä parannus ja siltä osin tilanne näyttää huolestuttavalta koska työttömyys ja varsinkin nuorten ja ikääntyneiden sekä pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa eikä hallitus ole puuttunut tähän

ei ole varmasti mikään ihme jos kuntakentällä ei innostuta nyt valtavasti sisältöjen kehittämisestä tämän lain pohjalta kun tulevaisuuden rakenteista ei ole oikein mitään tietoa

toinen asia joka tässä laissa oli oli lomakorvauksen jaksotuksen poisto joka on myös hyvä uudistus työttömien kannalta ennen kaikkea niitten työttömien kannalta jotka tekevät osa aikatyötä tai oikeastaan pätkätöitä epätyypillisiä työsuhteita

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi me tarvitsemme toimia yhteiskunnan kaikilla sektoreilla niin julkisella yksityisellä kuin kolmannellakin kaavoituksesta kulttuuritoimintaan ja kaikessa siltä väliltä

arvoisa puhemies

työura ei pitene vaan päinvastoin

ehkä eniten julkisuudessa puhuttu asia on että potilaalla on jatkossa mahdollisuus valita hoitopaikkansa oman kunnan tai yhteistoiminta alueen tai erikoissairaanhoidon osalta erityisvastuualueen sisältä tai jos henkilö säännöllisesti tai pitkäaikaisesti asuu kotikuntansa ulkopuolella hän voisi valita tämän kunnan palvelut

on myös ehdottoman tärkeää että varmistamme että ihmisillä on todellinen mahdollisuus saada omaan hyvinvointiinsa ja terveytensä parantamiseen sekä osaamiseen riittävät palvelut

lomakorvauksen jaksotuksen poisto parantaa työttömäksi joutuvan toimeentuloa työttömyyden alussa ennen kaikkea

poistosta hyötyvät erityisesti sellaiset määräaikaiset työntekijät joilla työttömyyden jaksot toistuvat ja jotka eivät ole pitäneet kertyneitä lomia työsuhteen aikana

hallituksen toimet ovat siltä osin hyvin ristiriitaisia

miten hallitus aikoo todellisuudessa nostaa eläkeikää ja parantaa työuraa koska samalla te leikkaatte koulutus ja työllisyysmäärärahoja nostatte terveyspalveluiden asiakasmaksuja sekä lääkkeiden omavastuuta ja kuntoutuksenkin tulevaisuus näyttää olevan vielä hyvin epäselvä

apuvälineitä ja teknologiaa on hyödynnettävä

sitten olen siitä erittäin iloinen että sosiaali ja terveysvaliokunta on ottanut kantaa myös muutoksenhakulautakuntaan ja siihen tilanteeseen

sinällään on hyvä asia että asiakas saa valita hoitopaikan ja lääkärinsä mutta se tulee huomioida myös palveluorganisaation kehittämisessä ja rahoituksessa

arvoisa puhemies

vanhuslain luonnoksen ydin on ikääntyvän oikeuksien ja toimintakyvyn korostaminen

kun perheessä on työttömyyttä kuten edustaja filatov puheenvuorossaan totesi asumistuki on myös yksi leikkuri joka toteutui joka ei sinällään ole kannustanut ihmisiä työelämään

tätä asiaahan käsitellään myös tulevana syksynä ja toivon että kun tähän sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan liittyvät lisäresurssitarpeet tulevat tähän saliin keskusteluun niin siinä yhteydessä me kaikki myös muistamme sen meidän yhteisen tahtomme että nämä lisäresurssit turvataan jotta ihmisten oikeusturva pystytään turvaamaan

arvoisa herra puhemies

pienissä kesämökkikunnissa joita on esimerkiksi etelä karjalassa tai varsinais suomessa kunnan terveyskeskukset joutuvat nostamaan palveluvalmiuttaan sekä mahdollisesti uudelleen järjestelemään loma aikojen henkilöstön saatavuutta

nyt tämä oikeudenmukaisuus tähän asumistuen tarkistukseen tarkoittaa sitä että pitkään työttöminä olleita ja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia ihmisiä kannustetaan vastaanottamaan työtä kun asumistuki ei työllistymisen johdosta välittömästi enää pienene

ensinnäkin tämä lainsäädäntöuudistus joka tässä on nyt tekeillä parantaa entisestään kelan sisäistä toimintaa

meillä kelassa on voisiko sanoa niin sanottu kolmiportainen organisaatio ja tällä hallinnollisella uudistuksella me teemme tämän organisaation jouhevammaksi yksinkertaisemmaksi

se voi tarkoittaa kuntoutusta ateriapalveluja siivousta sairaanhoitopalveluja

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että asumistuen tarkistuksen lykkääminen kolmen kuukauden sijasta kuuteen kuukauteen pitkäaikaistyöttömän työllistyessä on sitä kautta hyvä

henkilöstön osaaminen monipuolisuus ja määrä sekä hyvä johtaminen ovat keskeisiä laadun takeita niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa

tämä vääjäämättä vaikuttaa ihmisten oikeusturvaan ja perusturvaan mikä ei ole millään muotoa oikein ja siinä mielessä toivoisin että me kaikki sitten yhteisessä rintamassa puhuisimme tämän asian puolesta jotta tämä asia saataisiin myönteiseen loppupäätökseen

meidän toimistoverkko säilyy ja meidän alueilla olevat piirit tulevat toimimaan kuten tähänkin mennessä

siksi kuntien palveluista tulee löytyä riittävä henkilöstö ammattitaito ja osaaminen iäkkäiden ihmisten hoitoon

neljäntenä asiana josta täällä on käyty keskustelua on kuntakokeiluun liittävä kokeilu joka koskettaa työllistymisbonusta

mutta minua mietityttää onko näitä vaikutuksia arvioitu riittävästi ja miten paljon järjestelmän uskotaan joustavan ilman että palveluiden laatu kärsii

aivan kuten täällä on todettu kela on kehittänyt omaa nettipalveluaan

kuntakokeilu sinällään on erittäin hyvä asia jonka tavoitteet on asetettu erittäin korkealle siinä mielessä että tämän kokeilun tavoitteena on löytää erilaisia uusia keinoja ja toimintamalleja työllistää pitkäaikaistyöttömiä

yksi toivomus täytyy myös antaa vielä ennen kuin lopetan eli se että kun me täällä säädämme lainsäädäntöä niin toivoisin että me antaisimme tämän lainsäädännön toimeenpanolle riittävän ajan

arvoisa puhemies

nyt on ollut myös selvästi nähtävillä se että kun tätä riittävää aikaa ei ole pystytty turvaamaan niin myöskään asiakasoikeusturva ei toteudu toivottavalla tavalla

on tärkeää ettei tämä sinällään hyvä asia synnytä alueellista eriarvoisuutta ja että se mahdollistuu kaikille myös heikommassa asemassa valintatilanteessa olevalle ihmiselle tasavertaisesti että hänellä on mahdollisuus valita sekä hoitava lääkäri että hoitopaikka

mutta niiden ihmisten jotka eivät pysty käyttämään nettipalveluja on mahdollisuus asioida toimistossa ja heille kullekin räätälöidään myös ne tarvittavat palvelut joita he toimistoissa saavat

on hienoa että peruspalveluministeri on asettanut työryhmän laatimaan kokonaisesitystä omaishoidon parantamiseen

valiokunnassa käytiin hyvin kriittistä keskustelua tämän työllistymisbonuksen osalta sen takia että koettiin että se ei toteudu kaikilta osin oikeudenmukaisesti kaikkia pitkäaikaistyöttömiä kohtaan

kun laki siirtyy kelaan toimeenpantavaksi niin henkilöstöä pitää kouluttaa infraa tietojärjestelmää pitää muuttaa

kuten täällä kelan valtuutettujen puheenjohtaja äsken totesi niin myös puhelinpalveluiden käyttö on parantunut ja sitä kautta myös ikääntyvät ihmiset saavat palveluja

tältä osin myös valiokunta on tehnyt oman lausunnon

kuten täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa todettu valiokunnassa koettiin suurta epäkohtaa ennen kaikkea siitä että työllistymisbonus ei huomioinut palkkatuen saajia

toisaalta myös on palveluja hakemuksia joita voidaan tällä hetkellä tehdä suullisesti elikkä jos ihminen ei pysty itse hakemaan esimerkiksi netin palveluiden ja muitten kautta niin hän pystyy suullisesti hakemaan itselleen palveluja ja tekemään hakemuksia ja sitä kautta hän ne tarvittavat palvelut itselleen saa